arvoisa puhemies

myöskin ylämittojen asettaminen on tärkeää esimerkiksi hauen kohdalla jotta niiden geeniperimä säilyy saamme isoja haukia myöhemminkin

on myöskin tärkeää että tulevaisuudessa huolehditaan siitä että katiskoilla ei tukita purojen suita jotta vaelluskalat pääsevät nousemaan sitten kutemaan jokiin

kaiken kaikkiaan vihreiden mielestä tämä on hyvä askel eteenpäin mutta olennaista on se että kalastusasetus sitten määrittää tarkasti nämä kalojen ala ja ylämitat jotta saamme kalakannoista pidettyä huolen

arvoisa puhemies

no jatketaan tästä edellisestä puheenvuorosta että raamatussa myös on paljon muuta ja arvostan sitä kirjaa erittäin suuresti

minusta tällainen puhe että lähdetään uskonnon kautta arvottamaan ihmisiä sanomaan kuka tekee oikein ja kuka väärin ei ole vastuullista puhetta

kautta aikojen ovat varmasti ihmiset kipuilleet tämän kysymyksen kanssa oman seksuaalisuutensa kanssa

aivan samalla perusteella kuin edustaja tynkkynen perusteli

ainoastaan siinä tilanteessa että jokin osoittautuu todistettavasti vaaraksi muille ihmisille voidaan harkita kieltoja ulkoiselle pukeutumiselle

siksi minä pidänkin tätä saarakkalan lakiesitystä ongelmallisena että te lähdette kyllä hienosti puolustamaan tätä tasa arvon nimissä ja on hyvä jos aidosti kannatte huolta naisten asemasta mutta burkan tai niqabin kieltäminen on pinnallinen teko tässä se ei ole ratkaisu naisten aseman parantamiseen vaan teidän täytyy kyllä pureutua asiaan hieman syvällisemmin ja analyyttisemmin

minusta on virheellistä tai vaarallista kytkeä tämä tasa arvoinen avioliittolaki nytten kristillisiin arvoihin

kristillisiä arvoja on toki muillakin kuin tämän lain vastustajilla eikä sillä tavalla tämä kyllä minusta tähän kuulu ollenkaan

esimerkiksi naisjärjestöt voivat olla tukena tässä työssä jos haluatte todellakin parantaa naisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa

että burka tai niqab uhkaa suomalaista tapakulttuuria

äitinä näen paljon suurempana uhkana kun laitan lapseni pois näköpiiristä humalaiset liikenteen huumeet

kertaakaan en ole ajatellut että burka tai niqab asettaisi minkäänlaista uhkaa itselleni tai perheelleni tai läheiselleni tai edes suomalaiselle yhteiskunnalle

edustaja immosen puheen perimmäinen tarkoitus ei myöskään ole suojella naisia vaan sanot että islam on naisen arvoa alentava eli kyllä minä näen että tässä ne tarkoitusperät ja viitekehys missä asiaa lähestytte ovat jotain aivan muuta kuin naisen arvon parantaminen tai tasa arvon parantaminen

arvoisa puhemies

nyt tuli jo toinen syy vastustaa burkaa eli vähentää mahdollisimman tehokkaasti maahanmuuttoa suomeen

sitten minä toivoisin että tämän kaiken energian mitä esimerkiksi tähän keskusteluun perussuomalaiset edustajat täällä paikalla olevat käyttävät niin kätesi tämä energia ala käyttäisitte lasten alkoholinkäytön vastustamiseen yölliseen liikkumiseen lasten yksin jättämisen vastustamiseen

itse olen nähnyt yhden burkaan pukeutuneen mutta voi olla että burkat ja niqabit lisääntyvät myös suomalaisessa yhteiskunnassa mutta voi olla että ihminen ei myöskään ole heti valmis sitä riisumaan päältänsä että muita keinoja pitää löytää naisten tasa arvon lisäämiseksi

arvoisa puhemies

sitten tämmöinen yleistys että kaikki musliminaiset olisivat alistettuja ei pidä ollenkaan paikkaansa

viimeistään omien lasten tai tuttavien lasten kautta kiinnostuu siitä mitä suuhunsa laittaa ja mitä lasten suuhun laitetaan

ruoka onkin osa ihmisoikeuksia ja puhtaan ruuan tulisi olla jokaisen ihmisen oikeus

turkistuotanto on lopetettava siirtymäajalla ja tämän täytyy tapahtua niin että tuottajia tuetaan siirtymään muihin elinkeinoihin ja heidän taloudelliset menetyksensä korvataan

ihmisten liikkuvuus on tuonut omat riskinsä ruokaturvallisuuteen ja resistenttien mikrobien lisääntyminen antibioottien liikakäytön seurauksena on jo arkipäivää monessa osassa maailmaa

nykypäivänä turkis on hyödyke jota ihminen ei tarvitse kuin korkeintaan hyvin hyvin arktisissa olosuhteissa joissa turkista ei voi korvata muilla materiaaleilla

tämä selonteko on mielenkiintoista luettavaa sillä täällä on aika seikkaperäisesti käyty läpi lähes kaikki asiat mitkä vaikuttavat ruuan ja elintarvikkeitten turvallisuuteen

onkin syytä kysyä onko ihmisellä oikeus käyttää toista luontokappaletta hyväkseen turhamaisuuden ja talouden hyödyn tavoittelemisen tähden

erittäin hyvät täällä ovat nämä konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet joihin kuuluvat muun muassa riittävä valvonta tuontielintarvikkeille lääkkeiden hallittu käyttö kotieläintiloilla kansainvälisen yhteistyön lisääminen esimerkiksi mikrobilääkeresistenssin osalta ja lukuisat muut toimenpiteet

tämähän on niin iso asia että tämä vaatii tehokkaampaa yhteistyötä myös euroopan unionin tasolla ja maailmanlaajuisestikin

suomessa aivan kuten edustaja kalmari totesi antibiootteja käytetään ainoastaan jos eläin on sairas ja sillä tavalla me olemme vielä hyvässä asemassa

turkistarhauksella on haitallisia vaikutuksia ympäristöön esimerkiksi fosfori ja ammoniakkipäästöjen kautta

ja tätä on syytä vaatia myös keskieurooppalaisilta viljelijöiltä että antibiootteja ei käytettäisi turhan takia kaiken varalta eikä varsinkaan koko karjatilaa sitten lääkittäisi tai sikatilaa vaan ainoastaan silloin kun tarvittaisiin

arvoisa puhemies

alusta alkaen olen ihmetellyt tätä hanketta ja sitä voimaa ja vimmaa millä sitä on viety eteenpäin sekä oman maakuntani tasolla että myös valtiovallan toimesta vaikka hanke on lähes täysin muuttunut sen sijoituspaikka nyt on tietenkin sama mutta muuten muuttunut alkuperäisestä suunnitelmastaan

kansanterveydellisestäkin näkökulmasta tä mä selonteko on mielenkiintoinen ja merkittävä sillä esimerkiksi suomalaisten kolesterolipitoisuus on onnistuttu jo alentamaan mutta nyt viime vuosina on taas tämä kolesterolipitoisuus noussut verenpaineriski on kääntynyt nousuun suolan lisääntyneen käytön johdosta ja tämä vaatisi taas työtä ihan lapsista pitäen

omistajistahan on nyt kolmasosa kuntia toisin sanoen veronmaksajia tavallisia perheitä ihmisiä ja yli kolmasosa omistajuudesta on rosatomilla toisin sanoen venäjän hallituksella

odotan kovasti kansalaisaloitteen käsittelyä maa ja metsätalousvaliokunnassa ja tässä isossa salissa ja monipuolista asiantuntijoiden kuulemista

kunnat jotka ovat lähdössä mukaan ovat sitoneet veronmaksajien rahoja hankkeeseen näkemättä mitään sopimuksia tai minkäänlaisia riskianalyyseja

te olette tehneet merkittävän avauksen suomalaisessa demokratiassa